edustaja kontula kertoi että yrittäjälle uuden työntekijän ehkä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on paljon yksinkertaisempaa kuin joskus ennen vanhaan

nyt ollaan tilanteessa jossa tämä henkilö ymmärtääkseni istuu suomessa kärsimässä rangaistustaan ja kyse on siitä mitä sen jälkeen kun tämänkertainen tuomio on istuttu

markkinatilanne heijasteli sijoitusympäristön hyvin epävarmaa kehitystä ja osakemarkkinoiden voimakas lasku toimintavuoden aikana painoi peruspääoman sijoitusten tuoton miinukselle

sitten jos meillä on joku suomalainen johtaja joka sen takia ei lähde suomalaisen yhtiön johtajaksi että amerikassa tienaa paljon enemmän niin en minä tiedä onko se niin suuri menetys suomalaiselle yhteiskunnalle jos tämmöinen henkilö jonka kohdalla kaikkein tärkeintä elämässä on se että rahaa tulee ja paljon lähtee sitten amerikkaan vuolemaan kultaa

sen jälkeen on saatu aikaiseksi se että yleensäkin suomesta siirretään vuosittain joitakin vankeja omaan maahansa käytännössä virolaisia vankeja viroon rangaistustaan kärsimään

näin saattaa olla mutta kyllä se palkkaaminen ja ennen kaikkea työntekijään liittyvien kaikkien lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen on edelleen aika lailla hankalaa yksittäiselle yrittäjälle kun ensimmäistä kertaa tuohon tilanteeseen joutuu

sen takia hallitus on tekemässä uudistuksia esimerkiksi eläkeuudistus ollaan tehty sote uudistusta ollaan edistämässä normien purkua ollaan edistämässä ja ennen kaikkea yritetään tehdä kasvua tukevia uudistuksia

hallitus esitti että varusmiespalvelustaan suorittavasta henkilöstä voitaisiin antaa sellaisia tietoja jotka ovat tarpeen

järvinen puuttui myös tähän että vastustajat jotka siis vastustavat kerjäämisen kieltämistä sanovat että he vastustavat sen takia kun se ei auta siihen perusongelmaan eli köyhyyteen ja syrjäytymiseen lähtömaissa

en ole ainoa jolle tämä keskustan oppositiopolitiikka on vaikea käsittää

kun tätä mietittiin niin päädyttiin siihen että eihän tässä ole hirveästi järkeä vaan jotta asiat menisivät sujuvasti ja ilman että turhaan odotutetaan myöskään tätä hakijaa niin päätettiin yhdistää että yhdellä ja samalla kertaa maahanmuuttovirasto tekee myös tämän perustietoihin liittyvän alkupuhuttelun ja sitten sen varsinaisen turvapaikkapuhuttelun

kun näin että eduskuntaan on tullut euroopan unionin ja vietnamin välinen sopimus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä ajattelin ensin että hienoa nyt tämä asia on unionin ja vietnamin välillä pystytty sopimaan

moitin kovin sanoin sellaista niin sanottua ihmisoikeusajattelua eli näiden konnien ja roistojen suojaamiseksi olevaa ajattelua jossa pidetään jotenkin heidän ihmisoikeuksiaan ja perusoikeuksiaan loukkaavana sitä että laittomastikin hankittuja todisteita voidaan käyttää heitä vastaan

vistbackan puheenvuoron johdosta

on kaksi eri asiaa ja ministeri brax kyllä jo tätä asiaa selvitti mutta yritän omalta osaltani vielä osallistua tähän samaan selvittämiseen

nyt siis valtiosihteeri sailas on kiinnittänyt samaan asiaan huomiota ja todennut että tälläkin hetkellä suomalaisissa vankiloissa on useita kymmeniä virolaisia vankeja ja että nämä tulisi siirtää viroon rangaistustaan kärsimään

julkisuuden kautta keskusta on viime aikoina leimautunut puolueeksi jonka ykköstavoite kuntavaaleissa on hallituksen ajaman kuntauudistuksen kaataminen ja nousu suurimmaksi puolueeksi

siis hänen terveydestään voitaisiin antaa sellaisia tietoja luottamuksellisia salassa pidettäviä tietoja jotka ovat tarpeen tämän varusmiespalveluksen järjestämistä varten

muistan että kun tähän taloon tuli kansanedustajille avustajat niin esillä oli että jokainen kansanedustaja palkkaa itse tämän avustajan ja huolehtii tämän kaikista lakisääteisistä velvoitteista

siinä aivan keskeistä on paikallinen sopiminen joka on hyvin päivänkohtainen asia ja vielä päivänkohtaisempi asia on se että pystyttäisiin edistämään suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä

arvoisa herra puhemies

ehkä on hyvä että lähtee ja tulee sitten takaisin tänne köyhään syntymämaahansa säkkikaupalla rahaa mukanaan ja toivottavasti enkelisijoittajana tai muuten laittaa ne rahat poikimaan suomalaisissa yrityksissä

samaan aikaan kun hallituksen pääpuolueet nostavat esiin aivan olennaisen asian vanhusten hoidon monille ihmisille on jäänyt epäselväksi mitä mieltä keskusta asiasta on

dublin sopimuksen tarkoitus on juuri se että kun jossain on haettu turvapaikkaa ja se on siellä käsitelty niin nämä ihmiset eivät siirtyisi maasta toiseen

sehän on selvää että näyttökynnys ei riipu siitä miten todisteet on hankittu eli ainahan on saatava täysi näyttö siitä että on tehty rikos ja on asianomainen syytetty siihen syyllinen

ymmärtäisin niin että jos varusmiehellä on ollut esimerkiksi mielenterveysongelmia niin nämä on hyvä tietää kun mietitään pannaanko hänet kovat piipussa yksin jonnekin vartioimaan esimerkiksi

eli jos joku tulee sanomaan minulle että minä vastustan ja moni on näin sanonut jopa ihan fiksut ihmiset kerjäämisen kieltämistä koska se ei auta siihen perusongelmaan joka on se lähtömaassa oleva köyhyys ja syrjäytyminen niin jotta tämä argumentti olisi validi pitäisi sitten vastaavasti sanoa että okei mutta kun me sallimme täällä sen kerjäämisen niin se auttaa siihen perusongelmaan

dem

ryhmän puheenjohtaja vastusti tätä jyrkästi ja katsoi että kun eduskunnan tilitoimistossa on kaikki tarpeellinen osaaminen niin kyllä se työntekijään liittyvän byrokratian hoitaminen kuuluu sinne

artiklassa määritellään myös sopimuspuolten velvoitteet ottaa takaisin suluissa artikkeli kolikoiden määrittelyn mukaisesti sulku kiri omaksi kansalaisekseen vahvistettu henkilö tämän oleskellessa laittomasti toisen sopimuspuolen alueella sekä toimittaa asianmukaiset asiakirjat kansalaisilleen näissä tapauksissa

mutta kyllä vetää mielen surulliseksi kun sakn puheenjohtaja sanoo tv uutisissa että nytten postin osalta on niin periaatekysymykset käsillä että lakkoon pitää mennä

en maininnut kreikkaa en maininnut maltaa mainitsin sellaisia maita kuin ruotsi unkari puola italia joista suurimmat määrät suomeen tällä hetkellä tulevat

eli totta kai se voi joidenkin henkilöi den kohdalla vaikuttaa mutta sitä väitettä että tätä kautta me huonontaisimme suomalaisten yritysten menestystä kun ei saada niin hyviä ihmisiä vaativiin tehtäviin sitä en usko

sellainen reunaehto on hallituksen rakennepoliittisissa linjauksissa tehty että eläköitymisikää eli työuraa loppupäästä tulisi korottaa puolellatoista vuodella

ehkä tämän muutoksen ja siitä koituvat hyödyt ja säästöt byrokratian kannalta olisi voinut ja kannattanut tehdä jo ennen kuin jouduttiin tällaiseen poikkeustilanteeseen

tätä esteellisyysasiaahan käsitellään parhaillaan perustuslakivaliokunnassa niin kuin kaikki tiedämme mutta jos esimerkiksi valtioneuvostoon tulee jotakin yhtiötä koskeva asia jolla on suuri merkitys tämän yhtiön taloudellisen toiminnan kannalta ja esimerkiksi ministerin sisar on hyvin merkittävä omistaja tässä yrityksessä niin on ihan selvää että tällainen ministeri on esteellinen osallistumaan tätä yhtiötä koskevaan päätöksentekoon ja hänen on siinä tilanteessa itsensä jäävättävä

edustaja ja puheenjohtaja sipilä sanoi tv keskustelussa missä olivat kaikki puheenjohtajat että tärkeimmät rakenteelliset uudistukset ovat eläkeuudistus sote uudistus ja normien purkaminen

luullaanko satamissa todellakin että akt on tärkeämpi kuin bkt

näitä voidaan miettiä edelleen

lääkäri ei voi antaa toiselle lääkärille vaikka molemmat ovat vaitiolovelvollisia tietoja jotka ovat tarpeen tämän varusmiehen palveluksen järjestämiseksi

lakivaliokunta yksimielisesti muutti hallituksen esitystä niin että laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää

olisi pedagogisesti ehkä ihan hyvä että jokainen kansanedustaja palkkaisi avustajan ja huolehtisi siihen liittyvistä kaikista työnantajavelvoitteista mutta kun edustaja kontulankaan ryhmätoverit eivät varmastikaan tätä kannata niin en minä sitä nyt ole tässä ehdottamassa

julkisessa keskustelussa oikeusministeriö on vastannut sailakselle että ei näitä vankien siirtämisiä millään voida tämän enempää tehdä koska suomen laki ja kansainväliset sopimukset ja perusoikeudet sallivat näille konnille sen että he ensin voivat korkeimpaan oikeuteen saakka valittaa tai ainakin hakea valituslupaa itse tuomiosta sen jälkeen he voivat valittaa ylimpään oikeusasteeseen itse siirtopäätöksestä ja sen lisäksi he voivat erikseen valittaa ylimpään oikeusasteeseen saakka tästä karkottamispäätöksestä

jos katsotaan näitä uudistuksia edustaja puumala niin tämän hallituksen aikana eläkeuudistus on nimenomaan ratkennut ja mennyt eteenpäin ja tulee lakeina eduskuntaan ensi vaalikaudella

tiivistän tämän perusajatuksen loppuun niin että nyt kun valtio omistaja myös omalta kohdaltaan miettii valtionyhtiöiden palkitsemisohjeita minun mielestäni hallituksen ja vastaavien ministereiden tulisi kutsua työeläkelaitosten johtajat keskusteluun siitä voitaisiinko jonkunnäköistä yhteistyötä ja jonkinasteista edes yhteisymmärrystä löytää siitä että pyritään suomalaisissa pörssiyhtiöissä siihen että kaikkein yliampuvimmista tämmöisistä vääristymistä joita viimeisten vuosien aikana on syntynyt päästäisiin pikkuhiljaa eroon ja voitaisiin toimia tavalla joka nyt edes jotenkin vastaisi suomalaisen yhteiskunnan hyviä vanhoja periaatteita ja perinteitä

arvoisa rouva puhemies

eli kun luin tuon kohdan ajattelin että erinomaista tämä sopimus hyvin soveltuu tähän nyt puheena olleeseen tapaukseen jossa henkilö oleskelee sillä tavoin laittomasti suomessa että hänet on päätetty suomesta karkottaa mutta tähän karkottamiseen ei ole käytännössä voitu ryhtyä koska vietnam ei suostu ottamaan häntä vastaan eikä hän suostu vapaaehtoisesti lähtemään

arvoisa herra puhemies

ainoana rajoituksena on luonnollisesti se että näin ei voida vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista joka myös siinä pykälässä on sanottu

järvisen kanssa samaa mieltä ja kaikkien muidenkin kanssa jotka ovat täällä puheenvuoroja käyttäneet että suomen ja euroopan unionin pitää painostaa romaniaa bulgariaa muitakin maita pitämään huolta omista kansallisista vähemmistöistään noudattamaan solmimiaan ihmisoikeussopimuksia noudattamaan solmimiaan eu sopimuksia ja pitämään huolta omista ihmisistään

edustaja halmeenpää kiisti sen että hän olisi puheenvuorossaan sanonut että hallitus leikkaa juuri koulutuksesta ja tutkimuksesta tai että hallituksen leikkausten painopiste olisi siellä ja sanoi että hän on tarkoittanut että hallitus leikkaa näin paljon koulutuksesta

oinonen minä olen näistä asioista puhunut jo ennen kuin edes perussuomalaisia oli olemassakaan joten ei kannata nyt aivan hirveästi kaikkea omia vain sinne

edustaja kontula vastusti sitä että heille jotka suomessa ovat laittomasti ei enää myönnettäisi oleskelulupaa suomeen

minun mielestäni tämä on loistava esimerkki liian tiukasta tulkintalinjasta ja olen täysin vakuuttunut siitä että esimerkiksi sosiaaliviranomaisten ja poliisiviranomaisten väliseen tiedonkulkuun ja sosiaaliviranomaisten keskinäiseen tiedonkulkuun saattaa liittyä tiukkoja yksityisyydensuojaa suojelevia pykäliä jotka pyr kivät ottamaan huomioon nämä perustuslakivaliokunnan tiukat tulkintalinjaukset

edellisen hallituksen aikana jossa me toki olimme mukana eläkeuudistuksesta tehtiin aloite rukan lumilla ja sen jälkeen se tyssäsi tiiliseinään eli ammattiyhdistysliikkeeseen

eli tämä kaikille niin sanotuille ihmisoikeusjuristeille ja näiden konnien asianajajille tiedoksi että suomessa saa käyttää laittomasti hankittuja todisteita eikä kannata enää yrittää turhaan tähän vedota

pidän todellakin tärkeänä sitä että kehyksissä pysytään ei vaaranneta luottamusta suomen talouteen ja pidän todellakin tärkeänä sitä että viedään eteenpäin näitä rakenneuudistuksia kuten täällä on todettu

toinen asia on sitten se mitä säädetään siitä mitä valtioneuvoston jäsenten pitää etukäteen tiettyjen menettelyjen mukaisesti ilmoittaa sidonnaisuuksistaan enkä tällä ota siihen kantaa halusin vaan tuoda esiin tämän eron ilmoittamisvelvollisuuden ja esteellisyyden osalta

edustaja tolppanen vastasi minulle ja olisin myös edustaja heinosen tavoin todennut että työpaikkojen määrä ei ole vakio

pitää paikkansa

mitä sote uudistukseen tulee niin edellinen hallitus ei tehnyt sote uudistuksessa yhtään mitään edustaja puumala ei yhtään mitään

kyse on varmasti taloudellisesta kysymyksestä mutta kyse on myös yhteiskuntamoraalisesta kysymyksestä

on työperäistä maahanmuuttoa jossa on toiset lähtökohdat ja humanitäärisessä apu niille jotka ovat vainon uhreja ja joille todella apua tarvitaan

ylöjärven ja lahden terveyskioskeissa on testattu kaksivuotisilla kokeilu ja tutkimushakkeilla voiko matalan kynnyksen toimintamalli palvella laajemmin terveydenhuollon rakenteellisessa uudistamisessa

vain tämä vain puuttuminen köyhyyteen ja syrjintään lähtömaissa vain se on ratkaisu tähän ongelmaan ei kerjäämisen salliminen suomessa ei kerjäämisen kieltäminen suomessa

pitääkö meidän palkita ne ihmiset jotka suomessa ovat laittomasti sillä että me annamme heille oleskeluluvan jäädä suomeen ja mikä on se viesti joka tätä kautta kiirii sinne lähtömaihin

minä olen sitä mieltä myös että hallitus leikkaa paljon koulutuksesta palaan kohta siihen ulkoistanko itseni näistä säästöistä en ulkoista eli paljon leikkaa ja voi sanoa että liian paljon

kun laittomasti saa hankkia todiste anteeks kun laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää niin se ei tietystikään tarkoita sitä että esimerkiksi poliisi saisi laittomasti hankkia todisteita

tämän hallituksen aikana sote uudistus on mennyt eteenpäin ja on eduskunnassa ja menee eteenpäin ei välttämättä ihan tuollaisena mutta menee eteenpäin

tämän vuoksi kun tämä valitusoikeus on näin laaja ja kun sitä tietysti täysimääräisesti hyödynnetään enempää ei voida vankeja viroon siirtää

sen sijaan toin esiin sen mielestäni tärkeän periaatteellisen lähtökohdan että jos samantasoisen tulon saa yhtäältä työtä tekemällä ja toisaalta työttömyys ja muusta sosiaaliturvasta niin minun mielestäni on perusteltua ja on oikein ja olkoon tämä nyt se arvovalinta että sille joka saa sen saman rahan työtä tekemällä jäisi pikkasen enemmän käteen kuin sille joka saa sen rahan työttömyys ja muuna sosiaaliturvana

ei siis ole niin että jos ei jotain sidonnaisuutta tai sukulaisten omistuksia olisi ilmoittanut niin sitten ei olisi myöskään jäävi vaan jäävi on siitä riippumatta minkälaisia ilmoitusvelvollisuuksia valtioneuvoston jäsenille säädetään

mitä koulutukseen tulee edustaja puumala te ette varjobudjetissanne esittäneet sinne lisää euroakaan

tässä tahtoo käydä niin että kun yhtä oikeushyvää suojellaan eli yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa niin toinen oikeushyvä potilaan tai hänen lähiomaisensa tai asiakkaan tai hänen lähi omaisensa henki ja terveys jää vähemmälle suojalle

ainoastaan semmoisia voidaan siirtää joilla on useamman vuoden kakku jolloin ehditään nämä kaikki prosessit käymään läpi ennen kuin tämä siirto voidaan tehdä ja jolloin se yleensä on mahdollista tehdä eli he ovat vielä edelleen vankilassa

arvoisa puhemies

ainoa vihreä kansanedustaja joka koko asiassa havaintojeni mukaan käytti puheenvuoroja oli kansanedustaja pulliainen ja hänkään ei esitystä tältä osin vastustanut

poliisi ei saa tehdä kotietsintää ilman asianmukaisia lupia ja valtuuksia poliisi ei saa kiinnittää jäljityslaitteita huumekonnien autoihin silloin kun haluaa ja niin edelleen ja niin edelleen

ensin vastaus äskeisiin sitaatteihin onko ne lausunut joku kaunajournalisti tai keskustan leppymätön vihamies

toivon että eduskunta mahdollisimman pian saisi tätä koskevan hallituksen esityksen käsiteltyä

piti pitää oikein demokratian mallimaina ja piti kehua ja korostaa miten erinomaisia maita ne ovat joka suhteessa edistäessään rauhaa ihmisoikeuksia ja muuta

tällä tavoin minun mielestäni myös silloin edistettäisiin koko yhteiskunnan tällaista koheesiota ja myönteistä yhteenkuuluvuutta jolla on oma merkityksensä koko yhteiskunnan kannalta

arvoisa puhemies

no nyt kun tämä lähtee valiokuntaan niin kuin täällä kävi ilmi että kepu ilmeisesti haluaisi kieltää kerjäämisen ehkä näin voin tulkita ed

eli vetoan edelleen perustuslakivaliokuntaan että se lieventäisi tulkintalinjojaan näissä yksityisyydensuojan tapauksissa

ministeri brax minä en ymmärrä miten voivat oikeusministeriön virkamiehet mennä sen taakse että tällaista järkevää uudistusta ei voida tehdä kun laki sallii näille rosvoille nämä ja nämä valitusoikeudet

edustaja hassi voitte toki kertoa täällä nyt jälkikäteen että kyllä me olimme vastaan mutta ei siitä mitään jälkiä pöytäkirjoista löydy

eli vaikka laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää niin tietystikään se ei tarkoita sitä että poliisi tai kukaan mukaan saa laittomasti hankkia todisteita

sopimuspuolet sopivat lisäksi että a kun vietnamin toimivaltaiset viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön tai sovellettavaksi tulevien sopimusten mukaisesti todenneet että takaisinotettava henkilö on vietnamin kansalainen vietnam ottaa takaisin kyseisen jonkin jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevan kansalaisensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä

södermanille ja muillekin että mieluummin olen ottanut vamman sieluuni siitä että niissä oloissa kärsin siitä kun ei voinut ihmisoikeuksista suomessa puhua riittävästi ja riittävän avoimesti

en tiedä onko perustuslakivaliokunnan tulkintalinja tässä asiassa ollut liian tiukka mutta sen tiedän että tässäkin asiassa perustuslakivaliokunta on kuunnellut aivan kuten edustaja kataja täällä kertoi näitä valtiosäännön asiantuntijoita ja jättänyt aika vähälle sopimusoikeuden asiantuntijoiden joita toisin kuin edustaja kataja muisteli minun muistaakseni yhtä sellaista eli professori halilaa kyllä kuultiin valiokunnassa esittämät näkökohdat

feldt rannan puheenvuorosta en kyllä saanut mitään selvää mitä mieltä he ovat niin vetoan asianomaiseen valiokuntaan että todellakin hallituksen esitystä siten muutettaisiin että kerjääminen suomessa julkisella paikalla ja tällä tavalla elinkeinotarkoituksessa kokonaan kiellettäisiin niistä syistä jotka edellisessä puheenvuorossani sanoin

arvoisa rouva puhemies

hallituksen tavoitteet jotka tähtäävät suomalaisen työn kilpailukyvyn vahvistamiseen ja sitä kautta viennin edistämiseen uusien työpaikkojen syntymiseen suomeen toteutuvat hyvin jos työmarkkinajärjestöt pystyvät sopimaan riittävistä uudistuksista

pahimmassa tapauksessa hän menettää virkansa tai saa vielä kovemman rangaistuksen mutta se ei ole mikään syy sille että huumekonnien pitää saada juosta vapaana ja myydä edelleen lapsillemme huumeita

mieluummin vamma sieluun siitä kuin siitä että olisin ollut ajamassa suomeen sellaista yhteiskuntajärjestelmää joka olisi suomessa todellakin riistänyt ihmisiltä kaikkein alkeellisimmatkin ihmisoikeudet kuten sananvapauden ja poliittisen järjestelmän vapauden ja niin edelleen

tai miksi emme muuta lakia siten että eräiltä osin vaikka esimerkiksi karkotuspäätöksestä on valitettu se ei silti estä siirtoa oman kotimaan eli tässä tapauksessa viron vankilaan

biotalous ei ole vain biomassaan tai bioteknologiaan perustuva liiketoimintasektori vaan se voidaan nähdä yhteiskunnallisena strategiana jolloin se voisi olla avain kamppailussa nyky yhteiskunnan haasteita kuten ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan

arvoisa rouva puhemies

haluan myös sen sanoa hyvin selvästi että jos valiokunta ei tätä esitystä näin muuta eli eduskunta ei sitä näin muuta tai jos tämä asia juuttuu perustuslakivaliokuntaan niin kuin aikataulusyistä vähän luulen niin tulen ehdottomasti seuraavan hallituksen neuvotteluissa ja eduskunnassa jos olen siellä mukana ajamaan sitä linjaa että kerjääminen suomessa kielletään

tai tämä sveitsiläinen pankkivirkailija hän vastaa sveitsin lain edessä tekemästään rikoksesta mutta se ei ole syy sille että jos me saamme näyttöä ja todisteita suomalaisista miljoonaluokan veronkiertäjistä niin sen vuoksi pitäisi antaa heidän jäädä ilman rangaistusta

kyllä minä tiedän että kun tällaisia lakeja ruvetaan säätämään niin niin sanotut ihmisoikeusjuristit käytännössä usein konnanoikeusjuristit nostavat hirveän äläkän kun konnien oikeuksiin puututaan mutta ei se nyt voi olla mikään syy olla näitä lakeja tarkistamatta

kun kuuntelimme miten täällä esimerkiksi edustajat arhinmäki ville niinistö ja heinäluoma puhuivat ja vastustivat kaikkia mahdollisia säästöjä ja uudistuksia niin ei tarvitse enää ihmetellä miksi viime vaalikaudella kun nämä veijarit olivat hallituksessa ei saatu tarpeellisia uudistuksia ja säästöjä tehdyksi